aivan lopuksi kannatan edustaja lohelan tekemää esitystä

totuushan on se että jos me vertaamme tätä tämän voimalan rakentumista tai ei rakentumista niin molemmissa on riippuvuus venäläisestä ydinvoimasta

jo nyt suomessa on tuulivoimaloita joiden toimintaa on rajoitettu toimimaan puolella teholla koska matala bassometeli on häirinnyt asukkaita

mikä on tuulivoiman energiatehokkuus enää silloin

vastaus on

eli eikö tuulivoimaloiden sijaintipaikan tulisi olla sellainen että tuulivoimatuotanto toteutuisi ympäristöllisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla rasittamatta sen välittömässä läheisyydessä asuvia kansalaisia

tämä meidän riippuvuutemme tuontisähköstä johtaa siihen että venäläiset ydinvoimalat sijoittuvat itärajamme itäpuolen lähituntumaan

edustaja saarakkalan tekemä lakialoite on varsin hyvin ja laajasti perusteltu

en ole suinkaan tuulivoimarakentamista vastaan mutta sijaintipaikkaa tulisi miettiä tarkasti ja ottaa kansalaisten mielipide tarkasti huomioon

tämä on erittäin hyvä ja tärkeä askel siinä että saadaan luotettavasti tunnistettua verkossa asioija

ainakin minä myös mietin sitä riskiä että jos se iso ongelma tulee ja tulee oikea ydinvoimaonnettomuus eikä tämmöistä uutisankkaa kuin ukrainasta nyt on uutisoitu niin silloinhan me saamme ne riskit edelleen

on kuitenkin huomioitava että erilaisissa asioinneissa on erilaisia turvallisuustasoja ja tunnistautumisen turvallisuustasoja ja silloin kun asioidaan tämmöisen käytettävyyden ja turvallisuuden välillä lähes aina tehdään jonkinnäköinen kompromissi joten tämäkin on nähtävä oikeastaan vain lähtölaukauksena tälle tunnistautumisen ja sähköisen asioinnin kehittymiselle

asiasta olen tehnyt toimenpidealoitteen sekä kirjallisen kysymyksen

ainoa mitä pohdin tämän kaksoiskansalaisuusasian kohdalla on se että nyt kun esimerkiksi näitä isis terroristeja on palaamassa takaisin suomeen ja jos heillä on kaksoiskansalaisuus niin olisi hyvin helppo poistaa suomen kansalaisuus tämmöisen terroristin kohdalta ja estää näin takaisin tänne suomeen tulo ja täällä ongelmien leviäminen

arvoisa puhemies

no kumpi on turvallisempi suomen tiukkojen normien ja tiukan valvonnan alla rakennettu ja toimiva voimala suomen maaperällä vai venäjän puolella toimiva missä ovat esimerkiksi tsernobylin onnettomuuden muistot vielä ainakin suomalaisten mielessä jos eivät paikallisten mielessä

sen takia tämä pitää varsin perusteellisesti käsitellä ja pohtia onko tämä se keino miten saadaan yhteiskunta säästämään noin miljardin vuodessa

arvoisa puhemies

tätä ei oikeastaan pidäkään pitää valmiina vaan yhtenä askeleena tällä kehityksen polulla

arvoisa puhemies

en niinkään ota tässä yhteydessä kantaa tähän hallituksen esitykseen vaan yleensäkin tuulivoimaan ja pikkuisen energiapolitiikkaan tässä maassa

siellähän oli ihan tämmöinen pikku kokeilu mikä aiheutti tämän onnettomuuden elikkä se on nimenomaan venäläisten itsensä aiheuttama

tulvasuojeluongelmat ovat usein ruoppauksesta kiinni ja natura alueet ovat sitten taas näiden jokien alasuistoilla lähes poikkeuksetta ja tässä on sitten tämä yhtälö että ruoppaus on hankalaa

tämä on tietynlainen rakennemuutos josta tiedetään että se oikeasti hyödyttää jos se menee läpi

jos kyseessä on vain ja ainoastaan suomen kansalainen niin silloin homma ei ole näin yksinkertaista koska jokaisen ihmisen on omattava jokin kansalaisuus

mutta kunnon pureskelun se vaatii ja sosiaali ja terveysvaliokunta saa tästä valikoimaansa yhden keinon miten tästä voidaan rakentaa parempi tulevaisuus

me olemme kyllä laittaneet kovan tavoitteen sille energian määrälle jota tuulivoimalla tuotetaan mutta se ei ole kyllä käytännössä kovin realistinen

miten tähän tulvasuojelu ruoppausongelmaan natura alueella voitaisiin puuttua ettei tulisi isompia kustannuksia myöhemmin

mieluummin oma ja mahdollisimman turvallinen edelleen en sano onko se juuri tämä voimala mutta ydinvoimala kuitenkin

näin ollen sitä suomen kansalaisuutta ei voi nykylainsäädännöllä helposti poistaa joten tämä terroristien takaisintulo ja tämän kansalaisuuden poisotto on semmoinen asia mihinkä toivoisin kiinnitettävän huomiota

sitten täällä natura aluetta perustettaessa on usein puhuttu myös siitä että siellä on metsästys sallittu ja sitten kun se on perustettu niin se ei olekaan

ydinjätteen loppusijoitus

täytyy muistaa että tuulivoimalla on syöttötariffijärjestelmä ja jokainen meistä suomalaisesta energian käyttäjästä maksaa siitä että energia tuotetaan tuulivoimalla

tässä ei ole semmoisia yhteiskunnan muita haittapuolia jotka nämä negatiivisen puolen holhousyhteiskunnasta tuovat esiin

vaikkakaan sitä ei nyt vielä tarvitse osoittaa kuitenkin todennäköisin vaihtoehto lienee ollut koko aika se että olkiluodon onkaloon tehdään laajennus johon pistetään kaikki ongelmajäte

miten tämä vaikuttaa mahdolliseen natura alueitten tai luonnonsuojelualueitten syntymiseen tulevaisuudessa jos sana ei pidä neuvotellessa

holhousyhteiskuntaa ei kuulu rakentaa ja tämä ei ole sitä tekemässäkään

tämä on joustava tämä on rakentava ja minun mielestäni tämä on semmoinen että luulisi tämän salin enemmistön hyväksyvän tämän ja kiitän näistä kannustavista puheista mitä täällä on päätynyt asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokunta lyö panoa varten esitellään päiväjärjestyksen viides asian puiminen neuvosto ehdottaa että mietintö pannaan pöydälle kahdeskymmenesensimmäinen toista kaksituhattaneljätoista pidettävään täysistunto

siellä sähkölaskussa on sellainen rivi kuin verot osasto ja siihen riviin on sisällytetty myöskin sitten se maksu jota me maksamme kaikki energian käyttäjät tuulivoimalla tuotetusta sähköstä

nyt kun sieltä käytännössä evättiin se rakennuslupa niin onkalon laajennus on kyseenalainen joten tämä ydinjätteen loppusijoitus on täysin auki

mielenkiintoinen on se että kun ollaan tänään puhuttu sitten valtion tai hallituksen näistä rakenneratkaisuista ja ensi vuoden budjetista niin siellä on voimalaitosvero windfall vero mukana

hyväksyttäneen hyväksytty eduskunnan seuraa täysistuntoon perjantaina kahdeskymmenesensimmäinen toista kaksituhattaneljätoista kello kolmetoista eduskunnan täysistunto päättynyt tullut

jos tuulivoimalle tulee tämä windfall vero se tekee tuulivoimasta vielä entistä kannattamattomampaa ja todennäköisesti se hyvitetään sitten tuulivoimalle syöttötariffissa eli meillä jotka käytämme sähköä eli jokainen suomalainen sitten maksaa taas enemmän syöttötariffin yhteydessä maksua siitä että tuotetaan kannattamattomasti sähköä

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

onko tämä jotenkin sidoksissa kuntauudistukseenne vai onko tämän takana jokin muu tarve heikentää lähipalveluja

meillähän oli joku aika sitten lehdistössä hiukan esillä että kun tuulivoimaa ajetaan kuin käärmettä pyssyn piippuun niin siellä on myöskin taustalla sitten poliittisten päätöksentekijöitten ja tästä johtuvan energiapolitiikan hyötyjien ristiriita

edustaja vehviläinen tätä rikkidirektiiviä eteenpäin vieneenä liikenneministerinä perusteli tätä asiaa terveyshyödyillä

kuitenkin suomen ilmatieteen laitos ja nämä tutkijat ketkä ilmastoa yleensäkin tutkivat ovat sanoneet asiantuntijalausunnoissaan että nämä rikkipitoisuudet mitä tässä koetetaan vähentää ovat tuskin mitattavissa suomessa

jos otetaan yksi esimerkki minkä tässä on sitten vielä niku kehitteillä tai pitää olla vielä kehitteillä se on esimerkiksi nyt vaaleissa äänestäminen sähköisesti

jos ei pystytä henkilöä tunnistamaan luotettavasti niin silloin tämmöinen asia kuin esimerkiksi sähköinen äänestäminen vaikkapa ulkosuomalaisen kotipäätteeltä ei onnistu

se on täysin faktaa että nämä terveyshyödyt eivät ole tulossa tänne meille suomeen kaikki haitat ja maksut sen sijaan ovat

nyt kun esimerkiksi suurlähetystöjä harvennetaan entisestään niin ulkomailla äänestäminen ei ole kovin yksinkertaista enää

on hyvä että luontoa suojellaan ja terveyttä suojellaan ympäristöstä pidetään huolta mutta on täysin eri asia tehdäänkö se niin kuin edustaja vehviläinen sanoi hakemalla kustannushyötyjä vapaaehtoisesti itse toimien paremmin ja puhtaammin vai niin että direktiivillä määrätään tekemään jotain

arvoisa puhemies

rikkidirektiivi polttoainevero nämä ovat niitä mitkä ajavat meidän työpaikkamme muualle yleensäkin energian hinta ja tämä on kyllä ihan ll

eli tahdon tällä sanoa sitä että koko tämän yhteiskunnan kaikkien toimintojen ja lakien tarkastelut pitää ottaa uuteen valoon ja asettaa nykypäivään ja kehittää nimenomaan tämä niin että tämä on toimivaa mutta turvallista

rikkidirektiivi tulee kyllä muualta mutta muun muassa polttoainevero on aivan kototekoista työpaikkojen ulkoistamista

ei tässä nyt kovin paljon tätä eu kriisiä voi siihen suuntaan moittia

korostan vielä sitä että näitä turvallisuustasoja on olemassa useita

on huomioitava se että tämän rikkidirektiivin jälkeen tulevat energiatehokkuusmääräykset ja typpimääräykset

jos me velkaannumme jos tämä rupeaa toteutumaan muuttumaan todeksi niin me joudumme ottamaan lainaa maksaaksemme takaisin laina vaikuttaa suhteessa bruttokansantuotteeseen meidän luottoluokitukseemme jolloin me olemme siinä kierteessä että me joudumme edelleen nostamaan veroja leikkaamaan palveluita mikä edelleen ajaa työpaikkoja ulos

esimerkiksi tässä mallissa meidän pitäisi ottaa suomenlahden eteläpuolelta pikkasen mallia että mitä siellä ollaan tehty ja kehittää yhteiskuntaa avoimesti ja ennakkoluulottomasti ettei yleiskeskustelu on pysähtynyt eduskunta hyväksyy lakiehdotuksen sisällön mietin voisi olla kielteisemmän käsittely on päättynyt ensimmäinen käsittely estellä päivä eteenpäin

nämä yhteisvaikutuksena tekevät sen että täällä kulkeva aluskalusto kulkee lähes vain ja ainoastaan lng polttoaineella jota meillä ei tällä hetkellä ole kaupallisessa liikenteessä gracea lukuun ottamatta

meidän aluskantamme kasvaa niin suureksi että meidän satamaverkostomme joutuu todella ison remontin alle

aikaisemmin oli juttua jo rattijuopoista ja siitä onko mahdollinen raitistuminen tapahtunut vai onko siitä kyse että ei ole valvontaa

nythän on oikeastaan koko ajan koko tämän kauden painopistettä siirretty tähän peltipoliisilinjaan ja sehän on oikeastaan vain ja ainoastaan rahastuskeino

arvoisa puhemies

kun on nostettu esille tämänkaltaisia hyviä asioita kuin näissä parissa edellisessä puheenvuorossa nostettiin niin nyt on semmoinen aika että voidaan tehdä budjettiin omia aloitteita ja esityksiä

aloitetaan tuosta debatissa tulleesta esimerkistä

onko tässä havaittavissa jonkinasteista virhearviointia tässä että peltipoliisit hoitaisivat oikeiden poliisien työtehtävät ja sitten kun nämä työtehtävätkin harvenevalla poliisikannalla tehdään vielä virka aikana niin miten sitten tämä koko muu järjestyksenvalvonta esimerkiksi viikonloppuina hoituu

arvoisa puhemies

kuitenkin tässä on jo useastakin suunnasta ja muitakin tietolähteitä käyttäen tullut tietoja että näitten lopetettujen toimipisteiden tai kiinteistöjen mitä nyt sanotaankin vuokrasopimukset ovat kuitenkin voimassa ja niistä vuokrat juoksevat edelleen

ikävä kyllä nämä hallituspuolueiden edustajien tekemät ulosotot hallitusohjelman ulkopuolelta ovat sitä populismia suurimmillaan koska he ilmeisesti itsekin äänestäisivät omaa esitystään vastaan jos siitä salissa äänestettäisiin

työssäjaksaminen on tulevaisuuden kannalta se tärkein yksittäinen asia miten työuria voidaan pidentää ja se työurien pidentäminen tapahtuu silloin inhimillisestikin

kiitän ministeri huovista vastauksesta ja vastauksen asiallisuudesta ja siitä että nämä kehitysehdotukset mitä on esitetty otetaan huomioon

yhteiskunnallisesti myös tämmöisen turvallisuustyhjiön myös meno ja polttoainekuluissa tuo se tosiasia että jostain hiljaisemmalta ja pienemmältä paikkakunnalta kun tuodaan joku putkaan niin se kuljetusmatka on pitkä ja sitoo henkilöstöä pitkän ajan

tämän putkakeikan ajan se paikka mistä on lähdetty viemään usein on ilman poliisia todella pitkän ajan ja tätä vielä lisää se että nämä poliisit joutuvat tekemään nämä paperityöt ja raportit sitten elikkä se paperinpyörittely ja raporttien teko vie ison osan poliisien ajasta

mi nä väitän että tämä ei ole semmoinen nopeudenvalvontahanke mitä siitä nyt ensimmäiseksi rupeaisi miettimään vaan se on poliisin taloudenkorjaustoimenpide

se on halpa

kun te ajatte tämmöisen telkänpöntön kohdalle katsotteko telkänpönttöä nopeusmittaria telkänpönttöä nopeusmittaria ja sitten olettekin ajanut sen risteyksen ohi minkä risteävää liikennettä teidän olisi pitänyt katsoa

koko hallitus ja erityisesti keskusta on tämän virheen tehnyt eikä yhden ihmisen pidä sitä taakkaa yksin kantaa

se on ihan hyvä että siellä on partioita tienvarrella mutta isoin ongelma liikennepoliisin lakkautuksen yhteydessä on nimenomaan tämä raskaan liikenteen valvonnan heikkeneminen

näitä virheaskeleita on tehty jo kauan ennen kuin tämä tähän saliin on tullut

eli tämä vain alleviivaa sitä että on oltava hereillä ja jos tämänkaltaisia täysin epäonnistuneita määräyksiä tiettyihin pieniin alueisiin tulevia määräyksiä on tulossa niin on oltava hereillä ja pyrittävä muuttamaan ne globaaleiksi tai sitten torppaamaan ne heti alkutekijöihinsä

se ei välttämättä aivan vielä näy mutta kun liikkuva poliisi oli nimenomaan tämmöinen erikoisyksikkö mikä oli erikoistunut siihen niin nyt sitä ei ylläpidetä enää siinä määrin kuin mitä aikaisemmin on tehty ja tässä yhteydessä raskaan liikenteen liikennevalvonta heikkenee huomattavasti

arvoisa puhemies

täällä on sanottu että me nostamme veroja

me teemme niistä mieluummin progressiivisia päinvastoin kuin hallitus joka haluaa suosia tasaveroja

nyt olen täysin tietoinen siitä että tämä on aivan loppusuoralla mutta siitä huolimatta me esitämme että tämä hallituksen esitys tulee hylätä ja yrittää tätä kautta saada pikkasen jatkoaikaa siihen

ja kun edustaja kokko on hyvin tuonut tämän kabotaasiliikenteen tässä esille niin siitä on hyvä jatkaa

samoin te olette hallituksen suunnalta viestittäneet että te pyritte tuloerojen vähentämiseen ja tämä jo mukamas näkyy

lapsiperheiden köyhyys on todellisuutta se ei ole mikään tuulesta temmattu asia ja tämä indeksijäädytys kertoo karua kieltä hallituksen arvoista

juu kyllä kun pörssikurssit sukeltavat alaspäin niin että tutisee ja kun teidän eu politiikkanne antaa siihen vielä kivan leiman niin siitähän se tuloerojen kapeneminen on johtunut

puheet ovat toisia teot ovat toisia niin kuin äskenkin kuultiin mutta tässä kohtaa hallitus on melkeinpä päinvastoin siirtynyt sanoista tekoihin ja koska nuorisojärjestöissä on tulevaisuuden päättäjät näkyy hallituksen linja saavan jatkoa

räikein syytös on kuitenkin edelleen yrittäjyyden kohdalla

yleiskeskustelu on päättänyt että yritä yksityiskohtaisen käsi kädessä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällä mietin kuka sitä lakiehdotuksen ensimmäinen tosi

nyt on välikysymyskeskustelu missä ruoditaan onko hallitus toiminut oikein vai ei ei opposition kyselytunti

te olette kyselleet meidän vastuullisen toimintamme perään

puhemies

samaan aikaan sanotte että me emme tuo esille mitä markan esille tuominen maksaa

nimittäin sen hintana on suomen itsenäisyys

kreikka irlanti portugali sitten tulevat espanja italia belgia kreikka uusintakierroksella kaikkien kohdalla puhutaan miljoonista ja miljardeista

suot ovat erilaisia ja esimerkiksneva ojitetut suot mikä

lupien myöntäminen esimerkiksi näiden ojitetuiden soiden mitkä ovat jo metsittyneet turvekäyttöön ottamiseksi on ehdottoman tärkeää

totta kai tässä kohtaa on myös vesistönsuojelu itsestäänselvyys mutta kun aikaisemmin puhuttiin myös luonnonsuojelualueella metsästämisestä niin sen alueen uudistaminen tuotannon jälkeen on tämmöinen keino rikastuttaa luontoa

rahasummiin kun lisätään vielä pysyvän takausrahaston vielä huimempi hintalappu huomataan että olemme näiden asioiden parissa vielä pitkään

tänään on taas puhuttu paljon mielikuvilla ja vertauksilla

tämä portugali on vain jatkumo aikaisemmille tukipäätöksille ja tätä seuraa pysyvä takausrahasto

yksi mitä hallitus on pyytänyt oppositiolta on sataprosenttista varmuutta siihen että meidän linjamme pitäisi

hirsitalot ovat suomalaista erikoisosaamista ja niistä voitaisiin saada vientituote mutta siinä ovat ongelmana energiamääräykset

tämä vakausmekanismi on kenties vieläkin pahempi

totuushan on ja tämä on se ainut sataprosenttinen totuus että kenelläkään ei ole sitä totuutta ja teidänkin pitäisi myöntää se että teidänkään totuutenne ei ole sataprosenttinen

vaaleissa on puhuttu yhtä nyt hallitusneuvotteluissa olevat ryhmittymät tekevät toista